keinoksi valittiin valtion rahoitus pankeille eli niin sanottu pankkitukipiikki joka täällä eduskunnassa yksimielisesti avattiin

en pidä sitä viisaana oikeana järkevänä koska ne mallit joihin ne nyt sitten pakotetaan eivät tule olemaan toiminnallisesti järkeviä eivätkä hyviä eivätkä kustannuksiltaan parhaita

rouva puhemies

maaseutua isketään jälleen tämän kautta varsin voimallisestikin nyt kiviniemen hallituksen toimesta

lisäksi se johtaa siihen että tulee kansainväliset kermankuorintafirmat jotka keräävät parhaat voitot taajama alueilta ja veronmaksajat maksavat sitten sen laskun joka siirtyy tätä kautta kansainvälisille tahoille

meillä on esimerkiksi keski suomessa muutama kunta joilla on todella vaikea tilanne ratkaista järkevällä tavalla perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen tehtävien järjestäminen erityisesti sen jälkeen kun vanhustenhuolto määrättiin tähän kokonaisuuteen

tämän seurauksena luonnollisesti osa kriisipankkien asiakkaista pelastettiin mutta valtavan suuri osa joutui ahdinkoon niin yrityksistä kuin kotitalouksistakin

keuruun seutu pihtipudas kuhmoinen joutsan seutu ovat sellaisia että ne ovat vaikeasti näihin järjestelmiin istutettavissa

mutta ministeri linden milloin te arvioitte että valtio alkaa maksaa tukea itellalle ja mikä on se summa kuinka paljon on vuoden kahden kolmen neljän kuluessa mihin se kehittyy

henkilöstön asema kunnissa on tänä päivänä todella hankala

silloin oli valtavan paljon pieniä säästöpankkeja ja myös osuuspankkeja ja sitten muutama valtakunnallinen pankki ja kaikki olivat suomalaisessa omistuksessa

muutoin kuntasektori ei tule selviämään niistä vastuista vaikka kuntarakenne olisi minkälainen tahansa

silloin ei välttämättä ollut mahdollisuuksia kovin monenlaisiin vaihtoehtoisiin toimenpiteisiin mutta ymmärsin että norjassa valittiin hieman erilainen menettelytapa kuin suomessa kun siellä myös pankkikriisi oli

siellä kaatuvat pankit otettiin valtion haltuun ja sitten asiakkaat pelastettiin niin yritykset kuin yksityisetkin kotitaloudet ja sen jälkeen valtio siis takasi että ne asiakkaat hoidetaan ja sen jälkeen pankit nostettiin jaloilleen valtion toimesta

ja sitten kun oli nousu alkanut ja kriisi ohi niin valtio myi pankit hyvällä voitolla yksityisille omistajille takaisin

tästä mallista keskusteltiin ahon hallituksessa myös silloin mutta silloinen valtiovarainministeri totesi että hän ei ole sellaisessa hankkeessa mukana jossa pankkeja sosialisoidaan

kun noita toimenpiteitä silloin tehtiin ja tietysti ei tiedetty mitä huomispäivä tuo tullessaan ei ollut paljon viisautta eikä ollut mahdollisuuksia ajatella tutkia ja selvittää asioita vaan piti nopeasti edetä koska velkahanat olivat niin suurella kuin ne sai ja uutta velkaa ei valtiolle enää voinut saada niin siihen ei voinut pankkikriisiä päästää ihan hallitsemattomasti lisäongelmia tuottamaan siis pankkien konkursseja

nyt voimme harkita asioita hyvin rauhallisesti ja miettiä millä eväillä mennään eteenpäin jos tilanne nyt kaatuisi päälle jonkun pankin osalta yhden tai useamman

toisaalta tätä tilannetta vaikeuttaa tänä päivänä tämä pankkien pääasiallinen ulkomainen omistus joka meillä on

kun nyt sitten tätä hallituksen esitystä laiksi valtion pääomasijoituksesta talletuspankkeihin ajatellaan niin meillä on mahdollisuus miettiä onko tälle mallille vaihtoehtoa

eli meillä on tämä vakuusrahastojärjestelmä käytössä ja vakuusrahasto voi kaatuvan pankin ottaa valtion haltuun ja hoitaa sen asiat siihen kuntoon että asiakkaat eivät kärsi mutta luonnollisesti omistajat kärsivät jos tuo tilanne on

nyt mielestäni on syytä kyllä harkita pitemmälle ja tehdä toisinpäin eli varmistaa se että pankin asiakkaat terveet asiakkaat jotka ovat rehellisiä voidaan pelastaa mutta omistajia ei ensi sijassa lähdetä pelastamaan

eli tämä lakiesitys mielestäni ei ole tarpeen

kanta on aika kova kun tätä miettii mutta siihen päätelmään tulin että tämä lakiesitys ei ole tarpeen

me voimme toimia niiden mallien mukaan jotka meillä nyt on vaihtoehtoina eli lähinnä kriisin kohdatessa tuo vakuusrahastomenettely jolloin valtio ottaa vastuun asiakkaiden hoitamisesta ja hoitaa pankin kuntoon tai yhdistää sen johonkin tai tekee joitakin järkeviä toimenpiteitä ja sen jälkeen yksityistää sen uudelleen jos niin halutaan

mielestäni professori vesa kanniainen totesi valiokunnassa tätähän käsiteltiin viime maaliskuussa kun tämä koko esitys oli brysselissä komission mietittävänä onko tämä mahdollinen vai ei ja totean että tuo edustaja kankaan esittämä vaihtoehtoinen laki ei täytä niitä brysselin vaatimuksia ja kai meidän täytyy sitä sitten hiukan miettiä voidaanko sitten tehdä niin

kuntatalouden vahvistaminen ja vahvistamisen jälkeen vakauden ja ennustettavuuden varmistaminen ovat aivan keskeisiä asioita

no se on harkintakysymys muun muassa että suomen valtion tulee taata kotimaiset tallettajat mutta rajallisesti

tällä hetkellä kunnat kamppailevat vaihtelevien taloudellisten suhdanteiden mukaan ja leikkaavat silloin kun pitäisi vahvistaa talouden pohjaa ja päinvastoin

tällä pohjalla ei voida katsoa tulevaisuuteen turvallisin mielin ei varsinkaan kun tiedämme mikä on väestön ikääntymiskehitys ja alueellinen eriarvoistumiskehitys

ja hän pitää tätä pankkitukea lainana toissijaisena osakkeenomistukseen verrattuna ja sen tulee olla vaihtovelkakirjaluonteista lainaa jos pankkitukea lainana annetaan niin kuin tässä esityksessä on sanottu

myös pankinjohtaja ministerin arvonimen saanut matti louekoski joka on todella vahva asiantuntija hänhän oli pankkikriisin aikana talousvaliokunnan puheenjohtaja ja sen jälkeen on ollut pankkimaailmassa vahvasti mukana niin hän myös totesi lausunnossaan muun muassa että on tarkkaan valvottava tapauksia joissa lainaa annettaisiin enemmistöltään ulkomaalaisomistuksessa oleville pankeille ja sitten hän korosti tätä riittävää edustusta ja sitä että ennalta tulee kieltää varojen siirrot ulkomaille konsernin sisäisesti ja niin edelleen

terveydenhuollossa tarvitaan uusia menetelmiä niiden käyttöönottoa tarvitaan hallinnonuudistusta tarvitaan porrastusten uudistamista

arvoisa puhemies

suuri valiokunta saa luonnollisesti informaatiota neuvotteluista joita ministerit käyvät brysselissä mutta se ei ole kyllä ollenkaan sama asia kuin hallituksen esitys jossa sitoudutaan valtaviin summiin pysyvästi tulevienkin päättäjien puolesta miljardien suuruisilla summilla

näissä suhteissa on jopa huolestuttavaa se että vahvat ministerit risikko ja hyssälä eivät samassa ministeriössä löydä yhteistä säveltä ja hallitus on lamaantunut tämän terveydenhuollon uudistamisen osalta

siksi tämä käsittely nyt on aivan ala arvoista tällä aikataululla arvoisa rouva ministeri

louekoski tosin puolsi tämän lain hyväksymistä

yksi esimerkki terveydenhuollon ongelmista on se että kerrotaan että oli henkilö joka halusi mennä lihavuusleikkaukseen joita nykyisin tehdään

kanniainen ei ota suoraa kantaa mutta teksti on kyllä varsin kriittistä nimenomaan tähän malliin jota hallitus esittää

onko euro kaatumassa nyt ennen juhannusta vai miksi pitää tämmöisellä kiireellä asiaa käsitellä

hän asteli yksityiselle puolelle sinne otettiin heti leikkaukseen ja leikkaus johti siihen että syntyivät vakavat komplikaatiot joita sen jälkeen on hoidettu julkisessa sairaalassa kuukausikaupalla kunnan laskuun

no voidaan tietysti todeta että kyllä lainakin voi kai sijoitus olla mutta pääasiassa tällainen maalaismies ajattelee että sijoitus on muuta kuin laina

eli julkinen sektori ja yksityinen sektori toimivat tällä tavalla että jopa ne vahingot jotka yksityisellä puolella tehdään tulevat julkisen puolen vastattavaksi

se on erittäin suuri puute koska tiedämme että terveydenhuollon kustannukset ovat suuret terveydenhuolto on äärettömän tärkeä hallinnonala ja palvelu meille jokaiselle

viidennessä pykälässä todetaan että pääomalainan pääoman ja koron saa maksaa sen liikkeeseen laskijan konkurssissa vain kaikkia muita velkoja huonommalla etuoikeudella

ja seitsemännen pykälän kolmannessa momentissa todetaan että korko maksetaan vain jos talletuspankin ja sen konsernin viimeksi vahvistetun konsernitilinpäätöksen osoittamat voitonjakokelpoiset varat ennen koron vähentämistä riittävät koron maksuun

kuitenkaan näistä kriisikunnista osa ei pääse naapuriensa kanssa siihen tilanteeseen että kuntaliitos toteutuisi ja näin ollen meillä on edessä sellainen tilanne että meillä on lukuisa joukko kuntia joita naapurikunnat eivät enää huoli osakseen liitoksen kautta

valtion karkkila menetelmällä vai pakkoliitoksilla niin että nämä vähän vauraammat naapurikunnat pakotetaan huolimaan nämä kurjuuteen ajautuneet kriisikunnat vai mikä on tilanne

olkoon se sitten sosialismia tai mitä tahansa mutta tällä ajatuksella johon nämä asiantuntijalausunnotkin antavat pohjaa niin olen tuon hylkäysesitykseen päätyvän vastalauseen tehnyt johon myös edustaja uusipaavalniemi yhtyy

kuitenkin näissä kunnissa on ihmisiä jotka perustuslain mukaan ovat oikeutettuja palveluihin joita kunnat ovat velvolliset järjestämään

täällä erityisesti kokoomuksen suunnalta on vaadittu kuntien palvelujen vähentämistä subjektiivisten oikeuksien leikkaamista ja näin kuntien palvelujen ohentamista ja menojen sitä kautta säästämistä

kukaan ei ole kuitenkaan sanonut mitä palveluja kuntasektorilta poistettaisiin ovatko ne terveyspalveluja ovatko ne koulupalveluja ovatko ne päivähoitopalveluja ja muita sosiaalipalveluja jotka kuitenkin ovat se lähes täysi mitta jonka monet vähävaraiset kunnat tänä päivänä pystyvät järjestämään

hallitus kerää ensi vuonna energiaveroilla ja sitten vielä jäteveron kiristyksellä aikamoiset summat lähelle miljardin lisää varoja

ne ovat kuitenkin kuntalaisille ja perustuslainkin lähtökohdista meille jokaiselle sellaisia etuuksia että ne on hoidettava tai sitten meidän on kumottava samalla myös perustuslakimme eräiltä osin

onko todella niin että meillä ei ole varaa sijoittaa vielä enemmän tähän uusiutuvan energian tuotantoon varmistamiseen ja nopeuttamiseen

eli me tarvitsemme subjektiivisia oikeuksia ja kunnat ovat kuitenkin paras väline niiden toteuttamiseen paikallisesti ja alueilla

siihen ketjuun sitten liittyy se että meidän alemmanasteinen tiestömme on luvattoman heikossa kunnossa ja jos ja kun energiakuljetukset lisääntyvät voimakkaasti niin tiestö joutuu entistä hankalampaan tilanteeseen

ministeri holmlund varmasti valtiovarainministeriön vaatimuksesta runsas vuosi sitten asetti valtiosihteeri pelttarin valmistelemaan hätäkeskusten alasajoa joka on siis osa tuottavuusohjelmaa sen kaavamaista kylmää toteuttamista ja tässä tapauksessa myös jälleen kerran maakuntien palvelujen alasajoa mutta tässä tilanteessa ehkä sikäli poikkeuksellista että tämä kohdistuu suoraan ihmisten turvallisuuteen

tuo pelttarin työryhmän työ tapahtui varsin käsittämättömällä tavalla

sen pohjalta sitten ministeriössä lähdettiin viemään asiaa eteenpäin

hankkeen valmistelua kuvaa se että esimerkiksi keski suomen maakuntajohtaja soitti minulle viime tammikuussa ja kysyi että tiedätkö sinä että tällaista hanketta ollaan viemässä eteenpäin ja että sen osana keski suomea ollaan liittämässä vaasan alaisuuteen eli jyväskylän hyvissä tiloissa toimiva tehokas hätäkeskus ollaan ajamassa alas ja toiminta siirtämässä etäälle vaasan alaisuuteen ja sen osaksi

tässäkin on mainittu muun muassa lapsen elatusta ja muita vastaavia kysymyksiä tämän lain osalta

totesin että olen kyllä tietoinen että tällaista suunnitellaan mutta en tiedä niin pitkälle että on tämä ratkaisu käsillä

kumpikaan ei ollut asiassa ollenkaan aktiivinen eikä tuonut asiaa esille jotta edes maakuntajohtaja jonka tehtäviin nyt maakunnan edunvalvontakin kuuluu ja ihmisten turvallisuudesta huolehtiminen olisi tiennyt asiasta että se on tammikuussa jo niin pitkällä että se oli tulossa seuraavalla viikolla valtioneuvostoon päätettäväksi ja sen jälkeen sitten sijoituspaikat ministerin päätettäviksi niin kuin sitten tapahtui

pane seosten säveltäjä sillä tätä lakivaliokunta teki värikäs oleva testillä päivystyksen kahdestoista

talouden kehitys on nyt siinä vaiheessa että voitaneen arvioida että hyvät ajat ovat takanapäin pitkälti ja ehkä ensi vuosi vielä on suomessa kohtuullisen hyvä

en tuomisesta ja tätä asiaa tähän puolustusvaliokuntaa keskustelua keskustelu päättynyt puimisesta ja siellä puolustusvaliokunta on eri värikäs lava testillä paljastuksen kolmastoista sijan taholta mennään mieluumminkin toiseen suuntaan

ja kun tämä kausi on nyt tässä vaiheessa niin on hieman murheella todettava että taantumaan tai ainakin heikompaan kehitykseen suomessa mennään tilanteessa jossa perheillä erityisesti lapsiperheillä ja monilla muilla heikoimmassa taloudellisessa asemassa olevilla on vaikeaa ja ahdasta

tämä siis valmisteltiin sillä tavalla kuin vanhasen hallituksen pääministerin halu on ollut että valmistelun alaisista asioista ei paljon saisi kertoa ulospäin ja tämä nyt sitten meni tällä tavalla

kun hyvänä aikana ei ole näitä ongelmia päästy poistamaan vaikka monia hyviä asioita on toteutettu ja työllisyystilannekin parantunut niin kuitenkin valtava määrä suomalaisia elää aivan tarpeettomasti heikoissa oloissa taloudellisesti

tuon pelttarin työryhmän raportissa todettiin katsoin sen läpi että aluejako pannaan sille pohjalle mikä vastaa poliisin pelastustoimen terveyden ja sairaanhoidon alueellista yhteistyörakennetta

herra puhemies

henkisen puolen vaikeudet ovat oma lukunsa ja niihin pitää vakavasti kiinnittää huomiota lainsäädännössä ja yhteiskunnallisessa arvomaailmassa mutta budjetin yhteydessä erityisesti nämä taloudelliset kysymykset ovat ne joista on syytä puhua

meillä on kymmeniä satoja yrityksiä jotka ovat lomauttaneet kaikki työntekijänsä eivät maksa sentinkään palkkoja kun ei ole tilauksia

ei niitten kilpailukyvyssä ole sinänsä mitään vikaa mutta ei ole tilauksia ja silloin kun ne eivät maksa palkkoja ne eivät hyödy myöskään senttiäkään tästä alennuksesta ja kriisi on päällä konkurssi uhkaa

siksi tarvitaan tällä puolella uusia vahvoja päätöksiä joilla voidaan turvata suomalaisen vientiteollisuuden vientiteollisuuden alihankkijoiden ja sitten myös ihan kotimarkkinoilla toimivien yritysten rahoitus

tämä kertoo siitä kuinka kevyellä tavalla tämä vakava uudistus on viety loppuun viime kesän ja talven aikana

viimeaikainen inflaatiokehitys on johtanut siihen että erityisesti lapsiperheiden tulotaso on jäänyt jälkeen kehityksestä

sitten tämän talven ja kevään aikana keski suomen kansanedustajat yhdessä myös pirkanmaan kansanedustajien kanssa ovat yli puoluerajojen käyneet useamman kerran ministerin puheilla valtiosihteerin puheilla ja yrittäneet vaikuttaa koko valtioneuvostoon että tämä asia otettaisiin uudelleen käsittelyyn

eläkkeet ja monet etuudet on sidottu indeksiin vaikkakin heikkoon indeksiin mutta esimerkiksi lapsilisät ja lapsiperheiden muut etuudet ovat oman onnensa nojassa ja niiden reaaliarvo on laskenut

tästä on kysymys näiden neljän lakiesityksen lainmuutoksen osalta

mutta tämän multialaisen yrityksen joka joutui lomauttamaan kaikki työntekijänsä toimitusjohtaja totesi että kun hän kysyi näitä suhdanneluottoja jotka pitäisivät yrityksen pystyssä tämän vaikean ajan yli niin ehdot olivat niin kovat että ei voinut ottaa sitä luottoa joka on tähän tarkoitukseen järjestetty ja tämä yritys uhkaa kaatua muutaman kuukauden kuluessa

rouva puhemies

on annettava tunnustus hallitukselle siitä että nämä esitykset tulivat suhteellisen nopeasti tänne vaikka kyllä asiantuntijat kertoivat että muissa kilpailijamaissa osassa ainakin vastaavat järjestelyt on jo toteutettu

herra puhemies

ja valitettavasti hallitus ei tältä osin tee mitään todellista muutosta joka edes ottaisi kiinni tuon inflaation viemän ostovoiman

vakavin ongelma mikä meillä tässä maassa tällä hetkellä on ja vielä ensi vuonnakin ja ehkä sen jälkeen on työttömyys

tuo kysymys mihin asti jos nyt tässä käsitellään suomen omaa sisäistä lainsäädäntöä on syytä mennä valtion näissä turvaamistoimenpiteissä on tietysti hyvin mielenkiintoinen ja varmasti äärettömän vaikea kysymys eivätkä nuo professorit ja asiantuntijatkaan siihen pysty sanomaan eivätkä uskalla sanoa ihan selvää näkemystä

yhdyn kyllä siihen mitä ed

esimerkiksi keski suomessa en ole yhtään ihmistä löytänyt ministerien pekkarisen ja virkkusen lisäksi jotka olisivat tyytyväisiä tällaiseen ratkaisuun mikä tässä meillä nyt on päällä

rönni tuossa totesi maaseudun palveluista

näin finanssialan keskusliitto meille vakuutti

mutta kyllä se kehitys joka viime aikoina on ollut on surullista ja ei sekään kansantaloudellisesti viisasta ole että palvelut keskitetään niin valtavalla voimalla kuin mitä vanhasen hallitus on tehnyt

he eivät tuota yhteiskunnalle mitään ja kuluttavat huomattavasti voimavaroja yhteiskunnan kassasta

no voi olla että tällä vaan vauhditettiin meidän käsittelyämme mikä oli tietysti tarpeenkin sen takia että tämä ennen joulua pitää saada voimaan ei näitä voi helmikuulle asti lykätä

pelätään että vaasassa ei ole sitä valmiutta eikä sitä kykyä hoitaa tätä kansalaisten turvallisuuteen yritysten toimintaedellytyksiin liikenneturvallisuuteen ja moneen muuhun liittyvää vakavaa tehtävää joka hätäkeskuksella on

nyt pitäisi kaikki varat mitä hoidetaan valtionvelkaa ottamalla ohjata niille yrityksille joissa työpaikat ovat vaarassa jotka ovat kaatumassa ei niille vauraille yrityksille jotka suurimman hyödyn tästä hallituksen esityksestä kantavat

lisäksi tietysti heidän henkinen ja muu hyvinvointinsa on vaikeuksissa kärsii siitä että heillä ei ole työtä eikä sen tuomaa tarkoitusta elämään

siellä tietysti halutaan että rahat tänne mutta ei mitään määräyksiä ei mitään sitoumuksia saa panna heille

on siis todella tärkeää että nyt vientiteollisuuden pyöriä pyritään pitämään liikkeessä niin vahvasti kuin mahdollista koska jos ne pysähtyvät silloin seuraukset ovat äärimmäisen vakavat ja pitkäaikaiset työttömyyden ja monien muiden ongelmien kierteen johdosta

lapsiperheille ja muutoinkin ihmisille tässä maassa tärkeitä ovat toimeentulon tarjoavat tulot ja toisaalta sitten palvelut

rönnikin että kyllä kuntayhtymähallinto ja muoto on ongelmallinen mutta tietysti on näitä tehtäviä jotka eivät sovellu kohtuukokoisiin peruskuntiin kun en ole ihan vain muutaman kymmenen peruskunnan mallin kannalla

valiokunnan puheenjohtaja tölli totesi että täälläkin saattaa olla ihmisiä jotka luulevat että hätäkeskus on poliisiasema tai paloasema

sitten meillä on tämä ulkomaisten pankkien vahva osuus markkinoista joka tekee tämän erityisen hankalaksi ja sitä kautta tämä valvontajärjestelmä siirtyy kyllä nimenomaan eurooppalaiseksi ja vielä sitäkin laajemmaksi koska niin kuin puheenjohtaja skinnari totesi euroopassa toimii amerikkalaisia ja muita pankkeja ja niiden valvonnan järjestäminen ei ole kyllä helppoa

kun tätä ensi vuoden talousarviota tarkastelee niin valitettavasti joudun toteamaan että työllisyyden parantamiseen ei ole riittävästi fokusoitu voimavaroja

nyt on todella tärkeä kohdentaa ne varat mitä käytetään työpaikkojen ja yritysten pelastamiseksi tämän vaikean ajan yli

mutta se on keskeinen toimija ja linkki tässä järjestelmässä ja siksi sen toimintaedellytysten turvaaminen on erittäin tärkeää